se tapahtuu monella tavalla muun muassa yksityisen sektorin laajentumisena ja julkisen sektorin kaventumisena ja myöskin sitä kautta että potilasmaksuja on nostettu tämän eduskuntakauden aikana

tästä lähtökohdasta sillä rahalla olisi niin paljon myöskin substanssia että sillä tehtäisiin aika tavalla ympäristötekoja jos se sitten sillä tavalla myös kohdennettaisiin

rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa

mitä tulee vesiliikenteeseen niin saimaan kanavan jatko näyttää hyvältä ja se on tärkeä asia

eläinsuojelulaissa kielletään ainoastaan luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden ottaminen elätettäväksi ja metsästyslaki koskee ainoastaan laissa määriteltyjä rauhoittamattomia lajeja joiden joukossa ei kyytä ole

paajanen totesi täällä kuinka turvallista on juoda ravintolassa

eduskunta on myös linjannut että suomesta on järvialueilta yhteys merelle ja se meillä on siinä saimaan kanavassa

arvoisa puhemies

kotkalaisena on pakko muistella että kaksi nuorta miestä katosi onnela nimisestä ravintolasta ja heidät löydettiin jäiden lähdettyä tämän vuoden keväällä merestä

pakkanen ennakoi tai epäilee niin hallitus ei todellakaan suhtaudu myönteisesti veteraaneihin ja tämä veteraanilisä oli hänen puheenvuoronsa pohjana

sen kehittämistä tulevaisuudessa ei pidä unohtaa johtuen myöskin siitä että siinä tällä laivaliikenteellä on positiiviset ekologiset vaikutuksensa

näin ollen tämä linja on huono ja sitä pitää tulkita ja tilkitä ettei se etene

se on se ongelma ja tämä ongelma väistyy mielestäni sillä tavoin että asianomaisten jotka juridisesti hallitsevat näitä alkioita suostumuksella voitaisiin näitä alkioita ja niistä kehitettäviä kantasolulinjoja käyttää tieteelliseen tutkimukseen

ongelma on aina jos juodaan liikaa sama missä

muun muassa oikeusministeriön lausunnossa hallituksen esitys todetaan kasuistiseksi säädökseksi joka saattaa tosiasiassa sisältää konkreettista tapausta koskevan hallintotoimen tai lainkäyttöratkaisun

samalla on muistettava uhkatekijät joita ovat muun muassa saimaannorpan tulevaisuus ja sen uhanalaisuus talvipesät ja tämä liittyy tähän kanavaliikenteeseen jos siitä tulee ympärivuotista

yhdyn tähän ja ymmärrän että tässä puhutaan ihan asiaa siinä mielessä että esimerkiksi ympäristön kohdalla tilanne on parantunut siitä mikä se oli alun pitäen

haluaisin todeta sen että hallitus ei ole ollut valmis ei tämä hallitus eikä edellinenkään eikä sitä edellinenkään lisäämään nimenomaan niiden ihmisten tuloja joilla olisi kaikki looginen syy saada nimenomaan tämä rintamatunnus

arvoisa puhemies

heikkisen kanssa aivan samaa mieltä siitä ja sille viimeksi ensimmäisen käsittelyn yhteydessä naureskeltiin kun sanoin että halpa viina suomessa on paljon vaarallisempaa kansanterveyden kannalta kuin matkustajatuonnin lisääntyminen

mutta sinne jäi kuitenkin nimenomaan ympäristönäkökulmasta ja ympäristöhallinnon kannalta niin suuri valuvika että pelkäänpä että tällä aluehallinnon uudistuksella tähdätään nimenomaan siihen että maasta halutaan lopettaa ympäristöministeriö ja perustetaan jonkunlainen luonnonvarainvoimaministeriö joka sitten pitää alaosastoa ympäristö

oikeusministeriön näkemyksen mukaan yksittäisiä hankkeita koskevien asioiden ratkaisemista eduskunnassa ei sen vuoksi voida pitää toivottavana

se ei siis liity suoranaisesti tähän hedelmöitykseen

meillä tulee tulevaisuudessa olla vielä parempi kalusto suomenlahden itämeren öljyntorjunnan suhteen

samalla on kiinnitetty huomiota siihen että lainsäädännöllä tapahtuva yhden yrittäjän toiminnan edistäminen saattaa joukon muita yrittäjiä epäedulliseen asemaan

sen saanti on evätty heiltä ja huolimatta siitä että kahteen kertaan eduskunnan enemmistö on asettautunut tällaisen lakiehdotuksen ja lakimuutoksen taakse tämä ei ole yhden

asiantuntijakuulemisessa tuli vahvasti esille huoli kansallispuiston kulumisesta

pulliainen pitkällä kokemuksella puhui hyvin ja lopetti puheensa tuohon soklin myyntiin mikä oli erittäin perusteltu huomio

koko maassa rauhoitettuja kotoperäisiä matelijoita ovat kangaskäärme rantakäärme sisilisko lasertta viipaloidaan baskit vaskitsan luis vaskitsa ja kyy

hyvin tärkeää olisi että me saisimme henkilöliikennettä ja tavaraliikennettä entistä enemmän kiskoille pois maanteiltä ja yksi avainkysymys on myös transitoliikenne

ruotsihan valitsi toisen kannan siellä ei laskettu alkoholiveroa ja siellä ei kokonaiskulutus ole sillä tavalla lisääntynyt kuin meillä

ja vielä repi kiristää pakkaamista puheluista nostavat edennyt hallituksessa

täällä eduskunnassa on tehty parempia esityksiä

se varmasti palaa vielä voimakkaammin kotkan ja haminan satamien kautta venäjälle ja silloin pitäisi saada ratapihat siihen kuntoon että siellä saadaan näitä venäjän määrämitan kilometrin pituisia junia rakennettua ja koko talouden kannalta ei

sopii kysyä nimenomaan sitä millä perusteella tällaisen vaalikoneen kysymysten laatija mikä on hänen arvomaailmansa yleensä tällaista lähtee kysymään että onko uskonnolla väliä kuka saa jäädä ja kuka ei

mutta tuo kysymys siitä miten voidaan tällainen kaivosyritys saada vastuuseen silloin kun se on lopettamassa toimintaansa vastuuseen tästä maisemoinnista ja jälkiensä hoitamisesta ja siivoamisesta

lentoliikenteestä on kovin muistissa finnairin lakko ja vastikään tulleet tiedot siitä että henkilöstöä oltaisiin uhkailtu yt neuvotteluilla on asia jota on syytä selvittää varmasti myös liikennevaliokunnassa

arvoisa puhemies

lain perusteluissa todetaan majoitustoimintaa harjoitetun puistossa jo ennen sen perustamista

kotolahden ratapiha kotkassa on nimenomaan tällainen asia jossa valitettavasti valtiovalta on temppuillut ja hakee kotkan kaupungilta köyhältä kunnalta rahaa siihen

pulliainen esitti tätä aggregaattimallia jolloinka raskas polttoöljy olisi aggregaattien sähköä tuottavien aggregaattien polttoaineena mutta mielestäni tämä takuutalletus olisi kyllä edelleenkin käypä koska silloin jos tämä firma on valmis asettamaan tällaisen takuutalletuksen silloin se on tosissaan liikkeellä ja tämä sitten laukeaa jos ei tehdä niin kuin on luvattu vastaus kuuluu tyystin seurujärvi ja puristiministryästi

meillähän on kaikilla muistissa tämä kahden isoäidin tapaus toinen venäjältä toinen egyptistä ja heidän kohtalonsa

toiminnan harjoittajana ei kuitenkaan ole nykyisin sama yritys kuin puiston perustamisaikana eikä toiminnan rajoitus siten loukkaa alkuperäisen hotelliyrittäjän oikeuksia

tässä jossakin vaiheessa keskustelujen yhteydessä kun tätä valmisteltiin ja keskusteltiin allekirjoituksista tuli kyse siitä mitä tehdä jos kyy on vaikkapa uhkaavan lähellä lasta pientä lasta ja pitäisi toimia eikä osata muuta kuin hävittää eläin

mutta kun hedelmöityshoidoissa todellakin syntyy niin kuin tiedämme useita alkioita ja sitten niitä varmuuden vuoksi säilytetään ja pidetään siellä pakastimessa niin ne ovat organismeja jotka sitten vedetään niin kuin te totesitte viemäristä alas kun niitä ei enää käytetä

siinä tilanteessa ei suomalainen ja oikeu

kuitenkin nopeat junat luovat mahdollisuuden suomen sisäisessä liikenteessä korvata lentämistä ekologisesti paljon paremmalla vaihtoehdolla eli junakyydillä

vaikka meidän lainsäädännöllinen tilanne kyllä oikein hyvässä mallissa kauniisti esittäytynyt ja tiedämme miten asia sitten sujui

mielestäni on kummallista että kun eduskunta todella vaati aselakiin toimenpiteitä jokelan jälkeen erityisesti kauhajoen jälkeen ja arvosteli silloin hallitusta ettei jokelan ja kauhajoen välillä ole juuri mitään tapahtunut niin nyt sitten täällä on sellainen ilmapiiri kuin kansallisen kivääriyhdistyksen juhlakokouksessa ollaan huolestuneita metsästyksestä hyvä ettei kalastus lopu tähän hallituksen esitykseen

pallastunturin matkailuhotelli on rakennettu aikanaan ekologisesti väärään paikkaan eikä tämän virheen aiheuttamia ongelmia tulisi kasvattaa hotellin lisäkapasiteetilla

jos näin tapahtuu niin silloin tietysti niin kuin kaikkien rauhoitettujen eläinten kohdalla poliisilakia noudatetaan ja siellä on tämä hätävarjelu hyväksytty silloin kun siihen nähdään syy ja se tuomioistuimissa huomioidaan

tämä liittyy myös tähän liikennevaliokunnan puheenjohtaja ed

martti korhosen mainitsemaan perusradanpidon ylläpitämiseen ja siitä puuttuviin rahoihin niiden saamiseen ja myöskin yleensä rataverkoston kehittämiseen

sekä alkuperäinen hotelli että sodan jälkeen rakennettu uusi hotelli on rakennettu avotunturin reuna alueelle joka on sekä maisemallisesti että luonnon kantokyvyn kannalta erittäin herkkää aluetta

haittaluokitus sinänsä on aika ongelmallinen

se on usein kritiikin kohteena siihen on erilaisia näkökulmia siitä valitetaan varsin usein

sota väkivalta köyhyys ympäristömuutokset ilmastonmuutos

pietarin nopea yhteys on tämän päivän positiivisia saavutuksia

nykyisen ekologisen tietämyksen valossa matkailurakentamista ei tulisi sijoittaa kulutuskestävyydeltään näin aralle alueelle

ja on myös aika subjektiivista miten lopulta sitten se haittaluokka asettuu

ukkolan puheenvuorosta on hyvä jatkaakin heti tähän aluksi sikäli että kun hän sanoo vasemmistoliiton kannan pohjautuvan arvoisan presidentti tarja halosen näkökulmaan tässä asiassa niin näin voi olla mutta se pohjautuu myöskin ulkopoliittisen instituutin johtajan teija tiilikaisen näkökulmaan joka oli arvoisan kokoomuspuolueen edustajana nimenomaan tämän parlamentaarisen komitean työssä joka valmisteli perustuslain muutosta

tämä oli tämä viesti jota myös huomasin täällä ymmärretyn mikä on hieno asia mutta käytännössä toimijat ykssa ja muualla eivät vielä juurikaan liiku tässä asiassa

hotellin ympäristön tunturialue on jo pahoin kulunut

me olemme neljännellä sijalla maapallolla mitä tulee aseiden määrään asukasta kohden eikä sitä selitä vain metsästysharrastus

arvoisa puhemies

on hyvin tärkeätä että me etenemme tällä tavalla

ainut ilmansuunta minne ei pääkaupunkiseudulta kiskoja kulje ja jonneka se olisi siis mahdollista on itä ja itäinen rantarata tarvitaan

alueen työllisyyttä voidaan edistää monin verroin tehokkaammin sijoittamalla lisämajoituskapasiteetti kansallispuistorajan ulkopuolelle mikä tukee tehokkaammin alueella toimivia lukuisia pienyrittäjiä

edelleenkin tietysti erilaisilla sairauksilla täällä viitataan asbestoosiin kivipölykeuhkoon ja niin edelleen

keskusta on ajamassa turpeella käyvää panssariaan jo tässä seuraaviin hallitusohjelmiin

on omat kriteerinsä

näin ollen tämä asetuksenantovaltuus sinänsä on merkittävä koska jos tämän asetuksen haitta astemäärittelyn sisällä tapahtuu muutoksia niin ne vaikuttavat välittömästi tähän etuuteen jotenka on mielestäni tässä kohdin jälleen perustuslainmukaista se että asia pitäisi olla selkeästi pykäliin kirjattu

rantakangashan sanoi ed

tätä on syytä sitten myöskin valtion puolelta tukea

salolainen juuri nämä asiat että seuraavassa hallitusohjelmassa pyritään vuotos rakentamaan ja se on biodiversiteetin ja ympäristön kannalta täysin rikollinen linjaus

rönni ole siitä eksyykö joku etelän mies tai nainen sinne paikan päälle vaan kysymyksessä on kansallispuisto osa sitä ja kansallispuiston tehtävänä on suojella luontoa sekä sen flooraa että faunaa

joukkoliikenteellä on laajempi merkitys

arvoisa puhemies

sen eduskunta totesi käsitellessään liikennepoliittista selontekoakin jossa ympäristön ja ilmastonmuutoksen hillintä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yksi tärkeä päämäärä joukkoliikennettä kehitettäessä

tieliikenteen kohdalla on selvää että perustienpidosta puuttuu rahaa mutta on todettava sekin että suomi ja suomen autokanta ja väestömme määrä on niin vähäinen että liikenneratkaisuiksi ei pidä aina ensimmäiseksi alkaa miettiä moottoritietä vaan pitää miettiä myöskin vaihtoehtoisia liikennemuotoja tiemuotoja tietyyppejä kuten esimerkiksi leveäkaistaisia moottoriliikenneteitä

eli me olemme tilanteessa jolloinka hallitukset istuvat neljä vuotta ja hallitukset pitävät yllä aktiivisesti sitä että hallituspuolueiden kansanedustajat äänestävät hallituksen esitysten mukaisesti

se on myöskin osa sitä suurempaa kuvaa jossa ovat mukana kaavoitus ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen

hallituksen esityksessä ei ole riittävästi arvioitu ja selvitetty miten hotellin laajennus paikoitusalueet ja mahdolliset jätevedenpuhdistuksen uudelleenjärjestelyt tulevat vaikuttamaan näihin lajeihin

mutta kyllä se todellakin ilmasta näytti tuollaiselta moottoritietyömaalta minkä kerroin myös lapin radioon ja sain siitä sitten vastaavan feedbackin

onko tämä sitten aina oikein vai väärin se on varmasti tapauskohtaista

lauslahti täällä jo todisti varsin osaavalla tavalla hänhän on sivistysvaliokunnan jäsen ja vielä hallituspuolueesta että kysymyksessä on säästölaki

täällä ed

arvoisa puhemies

en ole itse ollut kuulemassa valiokunnassa näitä perusteluja mutta voi sanoa pistää silmään tämä tapahtuma

eikö niin

nimenomaan kiskoliikenne ja sen kehittäminen on hyvin tärkeätä eli mitä enemmän saamme liikennettä kumipyöriltä kiskoille sen parempi myös joukkoliikenteessä

on ajateltava myös mahdollisuuksia liikenneturvallisuuden suuntaan niin että tehdään sinne kahteen suuntaan kulkevan liikenteen väliin riittävä teräsaita joka estää nokkakolareiden syntymisen

tällöin tämähän on ihan selvä tämä kielteinen vaikutus

pallaksen henki on määritelmä joka pitää sisällään kevyemmän vähemmän intensiivisen luontomatkailun joka arvostaa hiljaisuutta ja rauhaa

on aivan selvä että tässä kohtaa hetemäen työryhmä on toiminut hyvin ja on ollut aktiivinen innovatiivinen vaikka tähän liittyy näitä ongelmia mihinkä ed

ilman mitään seurantaa tiedämme tämän lopputuloksen niin kuin täällä ed

hallituksen esityksen kaltainen rakentaminen muuttaa asiakaskuntaa lisää voimakkaasti oheispalvelujen kysyntää ja lopettaa pallaksen hengen vastoin ympäristövaliokunnan enemmistönkin tahtoa joka pitää tärkeänä että kaikessa alueen kehittämistoiminnassa varmistetaan paikan erityisyyden pallaksen hengen säilyminen

toinen asia josta ed

kankaanniemi täällä jo käytti puheenvuoron porn kaltainen mikä voi vaarana on henkilöstön asema

kyllönen jo totesi

hannakaisa heikkisen puheenvuoron sanoisiko vauhdittamana haluaisin vielä viitata tuohon hänen pohdintaansa miten paljon tulee tulevaisuudessa menemään rahaa esimerkiksi kakkosluokan diabetekseen

sasi viittasi

mutta en tiedä onko se sitten ryhmäkuria vai mitä se on myöskin puoluekuria nimenomaan se että kuitenkin hallituspuolueet pysyvät hallituksen esitysten takana vaikka ne olisivatkin periaatteessa näiden puolueiden ja niiden kannattajien ja myöskin kansanedustajien käsitysten vastaisia

se millä tavalla tämä asia sitten työryhmästä eteenpäin menee on toinen asia

erkki pulliainen viittasi siihen että kelamaksun poisto työnantajilta oli osittain väärä ratkaisu kun se poistettiin kokonaan eikä vain määräajaksi ja toisaalta se on vihreiden näkökulmasta positiivinen ratkaisu koska odotetaan että tilalle luodaan ympäristöveroja

kyllönen kyllä vähän turhaan syyllisti hottentotteja että pikkasen loukkaavaa hottentotteja kohtaan on verrata heitä hallituksen ministereihin